on historiallinen häpeä että koko hallitusvasemmisto on taipunut nyt kokoomuksen tahtoon murtaa työväenliikkeen tärkeisiin saavutuksiin kuuluvaa kunnallista itsehallintoa

sitä vauhdittavat eläkeindeksin leikkaukset etuuksien jäädytykset ja asumiskustannusten tasainen laukka ylös sekä kuntien ahdingon kiristyminen lomautukset ja lopputilit valtionosuuksien leikkausten kaventaessa kuntien tulopohjaa

puhemies

kuitenkin tästäkin korotuksesta hallitus leikkaa kymmeniltätuhansilta suuren osan tukien yhteensovituksella palvelumaksujen korotuksilla ja kulutusverotuksen kiristyksillä

elinkeinoelämän valtuuskunnan visio bisneskunnasta ja hallituksen ohjelman kirjaus palvelumarkkinoiden vahvistamisesta ovat etenemässä

alun alkaen se rakensi kasvu ja työllisyysuskonsa suuryritysten hyväntahtoisuuden varaan jota päätettiin houkutella esiin historiallisen mittavin veronkevennyksin

tarvitaankin vaalikauden yli ulottuva ohjelma köyhyyden torjumiseksi kuten vasemmistoliitto on parin vaalikauden ajan vaatinut

pakkoliitospykälä on tässä suuri rakenteellinen harppaus mutta yhtä suurella todennäköisyydellä se tulee kompastumaan perustuslakiin ja kansalaisten vastustukseen

työministeri ihalainen on kyllä tehnyt kaikkensa anellessaan näiltä tahoilta armeliaisuutta ja yhteiskuntavastuuta mutta suursijoittajien ja suuryritysten hyvää tahtoa ei ole löytynyt ja joka sitä vielä jostain löytää saa sen pitää

puhemies

kuntien taloutta ovat kiristäneet valtionosuuksien ja yhteisövero osuuksien leikkaukset

talouden epävarmuus lykkää investointeja ja hankintoja

työttömyys on kääntymässä kasvuun erityisesti nuorten tilanne on vaikeutumassa

puhemies

kataisen kuuden puolueen hallituksen arvio taloudellisen tilanteen ja eurokriisin vakavuudesta oli alun alkaen harhainen ja väärä mutta peruslinja luunkovaa uusliberalismia ja kokoomuslaisuutta

pienituloisen lapsiperheen tuloista asumismenot nielevät jopa puolet

nuorisotakuusta uhkaa rahojen vähyyden takia tulla pelkkä palkattoman työn työharjoittelun ja koulutuksen projekti

kokoomus teki sen mihin monessa eu maassa oikeisto ei ole kyennyt

se sitoi uusliberalistiseen ohjelmaansa molemmat vasemmistopuolueet ja se sai ne nielemään myös eun talouskurisopimuksen jolla sementoitiin uusliberalismi talous ja yhteiskuntapolitiikan perustaksi ja toisaalta sisäisen devalvaation politiikka toistuvien taloussopeutusten instrumentiksi pienituloisten ja palkansaajien vyönkiristyksin ja julkisen sektorin leikkauksin julkisen omaisuuden myynnein ja niin edelleen

turvallisuuspolitiikka ilmaantui terminä poliitikkojen ja toimittajien sanastoon suomen ulkopoliittisen roolin aktivoiduttua ety konferenssin myötä

yhtiöiden ja pankkien määräysvalta on niin suvereeni että jopa suuret kaupungit tekevät hattu kourassa tarjouspyyntöjä ja on monia tapauksia joissa grynderit eivät vaivaudu edes vastaamaan näi hin pyyntöihin

budjetin selvitystaulukot kertovat ensi vuodesta että työvoimakoulutuksessa ja tukityöllistämisessä mennään alaspäin

arvoisa herra puhemies

se tarkoitti suomen ulkopolitiikassa toimia joilla tuotettiin liennytystä ja laajennettiin turvallisuuden piiriä samalla vahvistaen suomen omaa turvallisuutta

valtion työllistäminen puolittuu tuottavuusohjelma karsii työpaikkoja ja lisää työttömyyttä myös kunnat työllistävät vähemmän

nyt käsittelyssä oleva laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä on kauan odotettu lisäys muuten varsin tehottomiksi osoittautuneissa harmaan talouden pimeän työvoiman ja talousrikollisuuden viranomaisvalvonnan tehostamishankkeissa

silti oikeistolla on otsaa monissa kaupungeissa jarruttaa kuntien tehokasta maapolitiikkaa ennakoivaa maanhankintaa tonttien riittävää kaavoitusta ja tonttivuokrien kohtuullistamista puhumattakaan että grynderivallan otteessa toimivat poliittiset voimat olisivat valmiita kunnan tai kuntien yhteisen oman rakennusliikkeen tai rakentamisyksikön perustamiseen

tuo sopimus merkitsee että suomi vapaaehtoisesti supistaa kansallista keinovalikoimaansa etsiä ulospääsyä nykyisestä syvenevästä kriisistä

turvallisuuspolitiikka ymmärrettiin laaja alaisena toimintana joka tuottaa totaalisen maanpuolustuksen osana turvallisuutta neutraloimalla diplomatian keinoin sotilaallisia uhkia pohjolassa ja euroopassa niin alueiden valtioiden välillä kuin kansainväliselläkin tasolla

siinä poljetaan ja dumpataan hämmästyttävällä tavalla työntekijöiden palkkoja sukupuolten tasa arvoa ja pitkäaikaisen ja sitoutuneen henkilöstön oikeuksia

jo nyt tässä eduskunnan käsittelyssä olevassa budjettikirjassa vedotaan talouskurisopimuksen finanssipoliittisen lain velvoitteisiin ja viitataan uusiin korjaaviin toimenpiteisiin eli leikkauksiin lähivuosina ja jatkossa

mutta tuosta ajattelusta näkyy yhä vähemmän jälkiä kun lukee suomen turvallisuus ja puolustuspoliittisten selontekojen turvallisuuspolitiikan määrittely yrityksiä

me vasemmalla peräänkuulutamme uusien työpaikkojen luomista esimerkiksi perustamalla valtion yrityksiä jotka kehittäisivät uutta tuotantoa korvaamaan nokia vetoisen teknologiateollisuuden ja metsäteollisuuden alas ajamia tehtaita

puhemies

velkakriteerin ylitys ei kuitenkaan johtane liiallisen alijäämän prosessin käynnistämiseen sillä sen taustalla ovat euroalueen maiden tukemiseen liittyvät solidaarisuusoperaatiot ja epäsuotuisten suhdanteiden vaikutus

miksi nykyisen hajanaisen ja epädemokraattisen alue ja maakuntatason hallinnon sijaan ei rakenneta parlamentaarisesti harkiten ja huolella uutta maakuntahallintoa suhteellisilla vaaleilla valittavaa maakuntavaltuustoa jonka alaisuudessa hoidettaisiin muun muassa erikoissairaanhoito maakunta ja seututason yleiskaavat laajat liikennehankkeet seudullinen joukkoliikenne elinkeinopolitiikka kuntien yhteistyö

me vaadimme valtion ja kuntien oman palvelutuotannon puolustamista ja laajentamista muun muassa vanhuspalveluissa

siitä oikeastaan vähän karrikoiden voi sanoa puuttuvan enää veikko lavin laulun kaarlon kalossit

kunnat eivät ole vain passiivisia kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rakentamisessa kunnat jopa pyrkivät aktiivisesti eroon omasta vuokra asuntokannastaan

tässä selonteossa se näkyy liudentuvan olemattomiin ja sen mukana myös suomen turvallisuuspoliittinen linja

ihmisten tarpeet on asetettava pankkiirien suurfirmojen suurituloisten ja asevarustelun tukemisen edelle

suomalainen viranomaisjärjestelmä ei ole ollut missään vaiheessa perillä siitä miten palkat verot ja sosiaalivakuutusmaksut hoidetaan

puutumme tässä vasenryhmän osalta selonteon kolmeen aihealueeseen jotka kaikki kasaavat suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan uusia ongelma alueita pitkälti siitä syystä että puolustuspolitiikkaa hallitsee tiivis liittoutumispyrkimys natoon ja vahvistuvana tahtona kahdenvälisesti myös yhdysvaltojen kanssa

kysyn ministeri hyssälältä mielipidettä siihen mitä totesi tässä muutamia viikkoja sitten eläkesäätiöyhdistyksen lehdessä sosiaali ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja pukkila

vasenryhmä kannattaa ryhdistäytyneen vasemmistoliiton uutta erinomaista edustaja hännisen tekemää epäluottamuslause esitystä pääministeri stubbin hallitukselle

on tietenkin luonnollista että uuden maakuntahallinnon rahoitus tulisi pääosin valtionosuuksina ja taloudelliset ja alueelliset erot voitaisiin tasata ja taata kansalaisten alueellinen ja alueiden yhdenvertaisuus

valtion markkinaehtoisuutta palvelevan asuntopolitiikan seurauksena jopa ex yleishyödylliset asuntotuottajat nykyiset asuntosijoitusyhtiöt sato ja vvo käärivät omistajilleen suurille eläkeyhtiöille ynnä muuta

hän asetti ehtoja poikkeuslain jatkamiselle ja totesi että olisi asetettava ainakin kaksi ehtoa

miksi koko vasemmistolle ja muun muassa vasemmistoliiton edeltäjälle skdllle aiemmin tärkeä demokraattisen maakuntaitsehallinnon vaatimus on unohdettu ja tilalle otettu kokoomuksen ja elinkeinoelämän vaalima ja yksityisiä palvelumarkkinoita palveleva ja rahoittava bisneskuntamalli

puhemies

lakiesitys on oleellisesti samansisältöinen kuin se minkä rakennusliiton toinen puheenjohtaja kyösti suokas hahmotteli liiton lausunnossa eduskunnalle

ensimmäiseksi selonteko jatkaa loputonta spekulointia nato optiolla vaikka kansan selkeä enemmistö sulkee sen vuodesta toiseen yhä vahvemmin suomen puolustusvaihtoehtojen ulkopuolelle

hyvityksiä ei tulisi maksaa myöskään ennen kuin vanhuuseläkerahastoihin on palautettu se miljardia euroa joka poikkeuslailla rahastoista otettiin eläkelaitosten vakavaraisuuden pönkittämiseksi

puhemies

asuntoministeri kiuru on käyttänyt monia hyviä puheenvuoroja ja näyttänyt olevansa perillä asuntopolitiikan täydellisen epäonnistumisen seurauksista

bisneskunnan toteuttamiseksi tarvitaan pakkoa epädemokraattisia menettelytapoja ja perustuslain kunnallisen itsehallinnon maahan polkemista kuten olemme jo tässä nähneet matkan varrella

mikä on teidän kantanne näihin ehtoihin

pukkila on esiintynyt varsin kriittisesti tätä kaappausta kohtaan

sen perustana on kaikille rakennustyömailla työskenteleville pakolliseen kuvalliseen tunnistekorttiin merkittävä veronumero joka on merkki ja tunniste siitä että työntekijä on rekisteröity rakennusalan veronumerorekisteriin

hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat poistaa pitkäaikaisasunnottomuus sekä kehittää asumisen laatua

toiseksi selonteko nostaa ainakin pohdintaan aiemmin selkeän itsenäisen puolustuksen sisältämistä avainsuorituskyvyistä luopumisen ainakin joistakin avainsuorituskyvyistä luopumisen ja pitävän sopimuspohjan luomistarpeen joihin ministeri haglund on julkisuudessa viitannut ja joita myös edustaja kanerva vaati täällä kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa

jopa hiljan julkistetussa metropolialueen selvityksessä tunnustetaan epäonnistuneen asuntopolitiikan seuraukset hälyttävänä asukkaiden ostovoiman rajuna heikkenemisenä köyhyyden keskittymisenä tietyille asuma alueille ja työvoiman liikkuvuuden vaikeutumisena

kuvallisen tunnisteen ja veronumeron avulla viranomaiset voivat reaaliaikaisesti tarkastaa numeron oikeellisuuden ja työntekijän maksamat maksut

tarvitaan ehdottomasti tämän esityksen kaltainen tuntuva erorahajärjestelmä joka vaikeuttaa irtisanomismenettelyä

tämä laki on yksi askel kohti reaaliaikaista verovalvontaa mutta kuten lakiesityksen perusteluissa ja valiokunnan mietinnössäkin todetaan tarvitaan myös muita myöhemmin käyttöön otettavia keinoja

kolmanneksi pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä jossa suomi yhdessä ruotsin kanssa integroituu yhä tiiviimmin naton ja yhdysvaltojen koordinoimaan työnjakoon ja vastuisiin baltian maat mukaan lukien selonteko puhuu yhteistyökumppaneina paitsi pohjoismaista myös muista pohjoisen euroopan maista

uhkaa jälleen käydä niin että heitetään hukkaan ammattitaitoa ja osaamista jota taloudellisen nousun oloissa kipeästi tarvittaisiin

arvoisa herra puhemies

tärkeintä olisi ollut että laissa selkeästi määriteltäisiin lastentarhanopettajien määrä per ryhmä

täällä edustajat virtanen väätäinen ja saarinen toivat esille aivan oikeita arvioita ja argumentteja tämän lakiesityksen kelvottomuuden suhteen

ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonnan ja yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen kannalta on välttämätöntä luoda kattava järjestelmä joka estää pimeän halpatyövoiman polkumyynnin ja ihmiskaupan kaltaiset ilmiöt suomalaisilla työmarkkinoilla

edustaja karille sanon vain tässä sen verran että toivottavasti olet lukenut lakiesityksen jossa ihan selkeästi sanotaan tästä omistuksen siirtymisestä

mistä tässä suomen kannalta keskeisessä pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä on kysymys

arvoisa herra puhemies

kaikkein tärkein asia mielestäni on se että laissa olisi selkeästi ilmaistu ettei ryhmäkokoa saa ylittää tilapäisestikään

hallitusohjelman mukaan edistetään palveluiden järjestämis ja tuotantovastuun selkeyttämistä ja eriyttämistä kunnissa ja edistetään hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittymistä kuntien palvelutarpeita tukeviksi

luottamusmiehet vaativat rakennusliikkeitä ja rahoittajia tinkimään ahneudestaan ja kuntien päättäjiltä rohkeutta käynnistää rakennushankkeita

suoja aikana yhtiö olisi valtion yksin tai enemmistöomistuksessa

suomalaisessa keskustelussa on unohtunut että ruotsin päähallituspuolue ajaa ruotsin nato jäsenyyttä ja vaatii läheistä dialogia ennen muuta suomen kanssa

ehdottomasti olisi tärkeää saada tällainen erorahajärjestelmä ja keskustella perusteellisesti joskin kesämessu kolme piste

ehdottomasti tarvitaan vastaavanlaisen valvontajärjestelmän ulottamista kiinteistöhuoltoon ja siivousalalle ja aivan erityisesti laivanrakennusteollisuuteen

nykyinen laki ja asetus mahdollistaa ryhmäkokojen tilapäisen ylittämisen ja kun usein tilapäisesti nämä ryhmäkoot ylitetään niistä lukemattomissa tapauksissa tulee pysyviä

ja lakiesityksessä on vielä sisällä se ajatus että nämä muonituskeskukset eri paikkakunnilla muodostavat ikään kuin tällaisen yksityisen yksityistetyn ruokahuoltotuotannon ytimen joka sitten alkaa myös pyörittää valtion muiden laitosten ruokahuoltoa ja kuntien ruokahuoltoa

tarvitaan kiireellisiä toimia sillä suomalaisten telakoiden tilauskirjoihin on tullut kipeästi kaivattuja tilauksia ja työkuorma telakoilla on kasvussa

seuraava istunto on huomenna perjantaina kahdeskymmenes päivä kolmatta kello kolmetoista d

norjan osalta ei ole epäilystäkään etteikö suomen ja ruotsin nato integraatio ole norjan tavoitteena

alkuperäinen tavoite lastentarhanopettajaliitolla ja asiantuntijoilla on ollut että ryhmäkokoja pienennetään mutta edes tilapäisen ylittämisen estäminen olisi ollut vähintä mitä voisi ajatella ja vaatia

myös uuden kuntalain valmistelun yksi keskeinen julkilausuttu lähtökohta on muotoilla uudelleen kuntien ja markkinoiden suhde kuntien ja yksityisten yritysten suhde

puhemies

halpatyövoimalla keinottelu ja kotimaisen työvoiman työttömänä olevien ammattilaisten syrjäyttäminen tulee estää juuri nyt kun ulkomailta lähetetyn työvoiman määrä on vielä vähäinen ja sen käyttöön liittyvät ongelmat ovat vielä hallittavissa

norjan puolustusselonteossa todetaan

tämä on laaja massiivinen valtakunnallinen julkisen sektorin ruokahuoltotuotannon yksityistämisprojekti

oleellisessa roolissa on hallitusohjelman kirjaus palveluiden järjestämis ja tuotantovastuun eriyttämisestä kunnissa